tässä on ehkä sotkettu sanat keventäminen ja selkeyttäminen nyt pahasti lain säätäjien omassa runokielessä tai kapulakielisessä mielisessä fantasiamaailmassa koska minä en näe sitä selkeyttä tässä ainakaan kovin helpolla

mutta tämmöisessä vastauksessa kannatetaan suomalaista hyvää erinomaista järjestelmää siinä että tuetaan niiden avustamista joilla on peliriippuvuutta välitetään niistä ihmisistä jotka ovat mukana näissä peleissä

meillä nyt fortumin suhteen arvoisa puhemies en eilen päässytkään puhumaan vaikka kriteeriksi on sanottu se että on käsitellyt niin kuin minä kaksi vuotta tätä asiaa olen jauhanut ministeri pekkariselle niin varapuhemies ei antanut puheenvuoroa

vaikka näin itse siviilipalvelusmies olenkin niin tajusin hyvin tämän sotilaallisen nopeuden ja voisiko sanoa liikekannallepanoon liittyvän rituaalin vaikeudet jos kysymystä laajennetaan parlamentaristiseen päätöksentekoon

ei siis tässä mennään kyllä nyt siihen kanssa että kun tampereen jäähallissa vanhassa jäähallissa nykyinen ainoa on esimerkiksi kirpputori tuli mieleen vain tästä näin niin siellä on hyvin paljon työttömiä jotka saavat sosiaaliturvaa ja myyvät vanhaa tavaraansa kirpputoreilla

kuitenkin meidän mediamme ja tvmme enenevässä määrin julistaa tai ei julista mutta näyttää ohjelmia joissa on eläinlääkäreitä eläinohjelmia kuinka eläimiä hoidetaan aina vaan paremmin tässä yhteiskunnassa

se on ainutlaatuinen systeemi vaikka siinä ovat tietysti nämä poliittiset nuorisojärjestöt kahmimassa edelleen rahoja koska ei ole vielä pystytty sitä korruptiota täysin puhdistamaan tästä puoluepoliittisesta pelistä

suomalaiset lehdet kehuvat mutta kun suomalainen kansanedustaja tuo asian esiin niin hänet tuomitaan poliittisin perustein lähinnä yhden äärioikeistolaisen puolueen ajojahdin tuloksena

arhinmäki puppua puhui

tässä laissa on nyt että pitää olla siis ulkotiloissa ja muuta vastaavaa että tullaan jo nyt semmoiselle vaaralliselle alalle että jos otetaan edustaja zyskowiczin juttu täysillä niin silloinhan ruvetaan syyttämään kaikkia niitä jotka myyvät eri paikoissa näissä sisätiloissa kierrätys vanhaa materiaalia ja muuta siitä että sosiaaliturvan lisäksi he hankkivat vielä lisätuloja sitten myymällä jotain ehkä isovanhemmilta perittyä omaisuutta

kuitenkin kun mennään ministerin alueelle kotitalouteen ja yleensäkin eläintalouteen on todisteita siitä että aina vaan voisiko sanoa kurjemmissa oloissa pidetään eläimiä

mutta muuten siis sanon ei sen takia että se on kyllä sille että meillä muuten hyvin toimiva systeemi ilman näitä poliittisia kytkentöjä on esimerkillinen jopa eulle

eli koulut tulevat liian myöhään tähän mukaan mutta silti kaksikielisyys monikielisyys on aina lahja niille ihmisille jotka pääsevät alusta siitä nauttimaan

kun nykyään rahakin täällä minusta vasemmalla ja oikealla se tiedetään on niin älyttömän nopeata niin kai se aikakin on siinä nopeutunut ja ilman muuta silloin kun vielä salamasotaa nopeampia sotiakin tulee varmasti ja kaikennäköistä aina vaan entistä nopeampaa rupeaa olemaan ilmassa myös tämmöisen päätöksenteon on oltava nopeampaa ja luotettavampaa koska presidenttihän on todellinen kansanmies tässä asiassa

eli tämä kevennyksenä tähän loppuun että onneksi ei malala saanut sitä nobelin palkintoa

sitten kehuisin tätä hevosjuttua tietysti

ja sen takia vielä kerran toivoisin että kun tämmöinen kielikeskus ilman muuta tulee kun se hallitusohjelmaan on laitettu ja rkpnkin täytyy saada itselleen jotain niin toivoisin että joku teistä satsaisi siihen että suomen kielen uhanalaisuus

hevosurheilu on siinäkin mielessä hieno juttu että me voimme katsella sitä nelonen sportilta joka huomatkaa ei ole siis ilmainen kanava vaan me maksamme kaikki siitä nykyisen lupamaksumme

tarkoitan tällä nyt sitä että eläimet ovat enemmän ja enemmän vangittuina ja niistä on kyllä sitten tulen tähän asiaankin enemmän ja enemmän virallista tietoa ja valvottua tietoa ja aina vaan keskitetympää virkamiesporukkaa valvomassa että kaikki on rekisterissä ja asiat on kunnossa

mutta minä pelkään sitä että jos hevosurheilua ihan liikaa ruvettaisiin tukemaan tai jotain sekin siirtyisi taas näille rahastaville kanaville jotka ovat tässä suomen maassa ikävä juttu urheilun suhteen

toki tästä siviilipalvelusmiehestä vielä kun tosiaan presidenttiehdokkaissakin on sivareita niin olisin aina toivonut että presidentti olisi jonain päivänä minutkin nimennyt vaikka siviilipalvelusherrasmieheksi mutta nyt sainkin sen leijonan ja tulin oikein ritariksi

mutta aivan kuin poliisinkin kohdalla kun näitä sääntöjä tulee koko ajan lisää joissa kirjataan rekisteröidään ja muuta ei ole valvontahenkilökuntaa eikä resursseja pitää sitä nyt on selkeästi tai tiedottaa siitä kuinka yleensä näitä eläimiä kohdellaan ja hoidetaan ja muuta

kimmo kiljuselle että hän oli kyllä oikeassa inkeriläisistä mutta sitä minä korostinkin että he ovat moneen kertaan joutuneet tämän kokemaan

ensin tulivat saksalaiset palkkamurhaajat enkä puhu toisesta maailmansodasta vaan ristiretkeläisistä sitten kun ne ensimmäiset ristiretket loppuivat aikoinaan sinne pyhään maahan tulivat ja tappoivat sukupuuttoon melkein kaikki

tässäkin tuntuu että aivan väärään kohtaan oikeastaan kohdistetaan koko huomio vaikkakin asia on siis hyvä mutta näillä resursseilla jollei lisätä niitä sinne missä niitä todella tarvitaan tämän jaksamisenkin kun kuulee se muistuttaa jotenkin myös ihan omaishoitaja ja kaikkia muitakin juttuja

mutta ketkä ovat suomalaisia

arvoisa puhemies

taisin vahingossa painaa tuotakin nappia mutta jatketaan nyt siitä kun edustaja mustajärvi toi horneteista tämänkin huomion kun pirkanmaalta ne nyt viedään sinne pääministerin kotipaikkakunnalle sinne siilinjärvelle

carrus oyssä lisätalousarvion ja työn muutosehdotusten corrskaheksan yleisperustelujen painuvansa ei mutta tarkoitus on painaa ja hotelleja merkityt kuin arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun se on niin helposti tulkittu niin että edellisessä hallituksessakin hätäkeskus tampereelta siirrettiin jonka sosialidemokraatit lupasivat hoitaa takaisin tampereelle mutta eivät hoitaneet sinne kaikkein huonoimpien yhteyksien päähän poriin niin kyllä se on ehkä nyt tässä hornet asiassa tosiaan kyse tämmöisestä sotilaallisesta jutusta enemmänkin kuin tämmöisestä että

tuntuu kokonaan että eu tässä byrokratiasuunnassaan jo tässäkin asiassa todistaa siitä että tähän väliportaan virkamiesrekisteröintiin ja valvontakoneistoon satsataan ihan älyttömästi mutta ei varsinaisesti itse asiaan

kyllä nyt viherpopulismi jytäsi tai jylläsi koska en kyllä käyttänyt minkäänlaisia humpuuki sanoja enkä muuta vastaavaa

arvoisa puhemies kiinan oikeusministerille kerta kun tätä mainostetaan kauhean positiivisesti ja kaikki on melkein sitä mieltä niin päinvastoin kentällä tätä inhotaan yli kaiken jo pelkästään siksi mitä mediassa on kerrottu ja mitä on näyttöä että kun vippifirmat rikollisluontoiset saatiin kuriin niin moni on siirtynyt näihin yksityisiin pysäköintisakotusfirmoihin

ainoa mitä sanoin tulevaisuusvaliokunnan edustajana kun mainitsin tanskan oli että tuulivoimalat ovat tulleet yllättävän ja hurjan kalliiksi ja tanska on tällä hetkellä vetämässä sitä linjaa ettei missään nimessä enää enempää rakenneta ja on tavallaan hyvin pitkälle ongelmissa koko tuulimyllysysteeminsä kanssa

suomen kieleen suomen sukukieliin on kiinnitettävä enemmän huomiota ja ennen kaikkea tämän kielikeskuksen on innostettava ja annettava maailmalle selkeä kuva siitä mikä suomen kieli oikeastaan on ja mikä mieli siitä syntyy

ainoastaan ruotsalaisen kuninkaan laiskuuden takia tätä rajaa ei aikoinaan vedetty sinne mihin se piti vetää ja sen takia tämä spekulaatio on nyt vähän tämmöistä poliittista ja ideologista

kysehän oli kielipoliittisesta jutusta silloinkin aivan niin kuin tässä puolustusvoimien asiassa että täytyi sumplia semmoinen ruotsinkielinen rannikko sinne hätäkeskuksien keskelle

tosiaan vielä sen verran sanoisin tästä tulevaisuuden energiasta että en paljon kuuntelisi tuommoisia puheita ja leimauksia hallitukselta joka unohtaa kokonaan aurinkovoiman ja aurinkoenergian selonteostaan näissä asioissa vaikka saksassa jota me muuten ihailemme on tosiaan tähän satsattu ja todella paljon

arvoisa puhemies

sen verran että tämähän sijoittuu siihen aikaan kun meillä oli kaikista kylmin talvi ja keskustakin ollessaan hallituksessa nosti ihan järjettömästi kaikkia polttoaine energiaveroja ja tosiaan aiheutti semmoisen kiusallisen tilanteen sitten vielä sinne maaseudulle ja muualle että dieselverojen korotus siirrettiin niin kuin seuraavalle hallitukselle niin että dieselkorotukset tulivat vasta tämän nykyhallituksen aikana täysipainoisina

tämä on ollut kielipolitiikkaa aikaisemminkin tässä eduskunnassa ei keskusta ole ainoa puolue joka kääntää takkinsa vaan kyllä nuo varsinaiset isot puolueetkin kääntävät jos rkp heiltä jotain kysyy

en tiedä ehkä poliittisilla vihreillä on nyt täällä helsingin seudulla joku ihme siisteyskampanja että kun autoja on lähelläkin heidän hienoja talojaan niin täytyy ajaa ne sieltä pois

ministeri risikko mainitsi tässä että tämä tukee sitten pienyrittäjyyttä ja täällä on tullut esiin että erilaiset pienemmät vaihtoehto ja muutkin hoidot ovat mahdollisia

ja sen verran vielä näistä muutenkin että minullekin on tullut sähköpostia että emmekö me nyt huomaa mihin tällä pyritään että natoahan tällä järjestetään kun rkpläiset ovat innoissaan ja kokoomus heikentämässä suomalaista maanpuolustusta

kyllä ymmärrän kun joku kohta sanoo että kun lasten leikkikentällekin on joku joskus pysäyttänyt mutta kun tässä ei ole ollenkaan kansalaismielipiteen tukea takana

minä kysyisin sitä kuinka tämä nyt suhtautuu sitten siihen kun suomeen ollaan puuhaamassa euroopan ja pohjoismaiden tiukinta niin sanottua puoskarilakia

no totta kai nyt sen legendaarinen sokea ja muutkin vastaavat sananlaskuhenkilöt ovat havainneet että tästä on kyse

vaikka suomessa esimerkiksi omakotitalojen pannut ja kaikki ovat hyötysuhteeltaan maailman parasta laatua niin tämmöinen tavallaan ekopetos kärjistyi huipentui tähän verotuksen nostoon tämän kertomuksen aikana

eli nyt ollaan ajamassa tavallaan kelan ja spesialistien alaisuuteen jo kaikki vaihtoehtohoito johon nyt tämä palveluseteli viisastuneelle kansalaiselle antaisi mahdollisuuden

arvoisa puhemies

kun meillä on tämmöinen meininki ja meidän mediakin on vielä saman tahon omistama kuin hallituskin monitahoisesti niin emmehän me voi mitenkään sitä esiin tuoda muuta kuin täällä kun toimittajat ovat runsaslukuisina paikalla

tässä on todella hyvääkin niin kuin täällä on jo mainittu kuten entisen suomen kansalaisen mahdollisuus saada yhdellä ilmoitusmenettelyllä kansalaisuus takaisin

mutta nyt tällä systeemillä mitä minä luen näyttää siltä että kela ja kunnan spesialistilääkärit saavat määrätä sen mihin palveluseteliä voi käyttää jolloin syntyy kytkykauppa ja vahvistuu vaan että vaihtoehtoja ovat kela plus tietyt lääkärit ja markkinat näitten lääkärien alaisuudessa olevat vaihtoehtohoitajat jotka on kela siunannut

muistan ne ajat kun edustaja sasi oli kovasti rautateitä panemassa lihoiksi juuri sillä idealla että parhaat päältä ja englannin malli ja muuta

nimittäin eu siitä ei koskaan meidän mediammekaan puhu sallii suomelle erityisoikeudet verottaa vähemmän lämmityksestä liikkumisesta ja sähköstä koska suomi on pimeä pitkien etäisyyksien kylmä maa

nämä ongelmat tavallaan kohtaavat näiden keskeyttäneiden ja sen kritiikin kanssa mitä ammattikorkeakouluille tällä hetkellä eniten tulee myös opettajatasolta

niistä asioista keskusteltiin paljonkin silloin ja se on kyllä hyvä ettei tämän nykyisen hallituksen ohjelmassa ole tämä kysymys siinä muodossa kuin sitä pahimmillaan joskus ajettiin

kun suomi euroopan maista tässäkin on ainoa jossa on tuplaverotuskin vielä monet valittavat edelleen tai se ei ole edes valitusasia vaan todella ikävä juttu että tämä rikkoo jopa eu sääntöjä tässä asiassa

yliopistollinen yhteistyö on siellä sen kanssa erinomainen asia hoitaa ja tosiaan pysyä tässä kehityksessä mukana niin että en minä näe tässä ihan niin kauheata mörköä mutta tämän yhden päälinjan minä kyllä tässä näen

keskeyttäneet ovat usein niitä jotka kyllästyvät siihen

eu on antanut oikeuden suomen hallitukselle verottaa vähemmän kuin muita eu maita

heinonen sanoikin ansiokkaasti ettei tämä saa olla mitään opinto ohjausta niin ei tämä ainakaan teoriaa saa olla eikä preppausta siihen että pääsee myöhempään sisään vaan nyt tässä vaiheessa pitäisi syrjäytymisriskin takia heti pistää käytännön taidot peliin ja opettaa heille jotain kunnollista ja todellista että he tuntisivat saavansakin jotain

toinen asia on sitten tämä dieselpetos jo edellinen mauri pekkarisen junailema ja kataisen valtiovarainministerinä toimittama juttu

tässä kuultiin valiokunnan puheenjohtajan suulla se että tämä älytön toteamus on tänne lisätty sen takia kun akateemikot tai siellä työssä olevat eivät akateemikot vaan kyseisillä pesteillä olevat ovat alkaneet pelätä että he joutuisivat tekemään samoja hallinnollisia juttuja kuin yliopistoissa professorit ja opettajat ja tässä tämän juju on

silti meille aina median kautta hallituspuolueet ovat antaneet sen kuvan että eu vaatii näitten asioitten niin kuin ekologista painopisteen siirtämistä sinne että verotus nostetaan älyttömäksi

tuli vielä mieleen

ihmiset houkuteltiin jopa yksityisautoissa dieseliin ja sitten dieselin vero nousi niin älyttömäksi että nykyään ei oikeastaan suomessa kohta ole enää rekkaliikennettä

kun tässä taannoin uusjaettiin näitä liettua latvia ja viro että euroopan unionihan voisi vaikuttaa tähän todella merkittävästi ja koska tilanne aina voi muuttua nopeastikin niin kuin on nähty niin kannattaisi ainakin hallituksen pitää tämä petsamon kysymys mielessä

tämä on puhemies justiin siltä ajalta tämä kertomus kun vietiin kaikista pisimmälle tämä petos ja tähän ei ole puututtu vieläkään oikeastaan vieläkin vedotaan ekologisiin syihin vaikka todellisuudessa on kyse vain hallituksen surkeudesta myöntää sitä että se tarvitsee epätoivoisesti rahaa niin se rokottaa sitten kaikkia lämmittäjiä ja autoilijoita ja muita vastaavia maaseudulla

tässä ollaan kyllä ed

tämä koko tähän puualaankin kohdistuva suomalaiseen pienyrittäjyyteen rekkaliikenteessä kohdistuva petos on ollut niin häikäilemätön että jotenkin voisi sovittaa sitten valtakunnallisesti just niin että hyödynnettäisiin näitä jo pois käytöstä pantuja rataosuuksia ja yritettäisiin luonnonkin kannalta kun suomi on tämmöinen luontoesimerkillinen maa hyödyntää rautateitä enemmän

tällä hetkellä yliopistoissa todella inhotaan ja vihataan jo nyt tätä yliopistolakia

eli jos euroopan unioni ulottuisi sinne suomen vanhoille rajoille asti ja meluisa aivan eri tietenkin vielä kun koillis kaakkois lounais luoteisväylä aukeavat tuossa meillä on ihan erilaiset mahdollisuudet muutenkin mutta silloin meillä olisi ainakin kun me pidämme euroopan unionia rauhan ja muun vastaavan liittona ja muutenkin tässä luonnonsuojelussa esimerkillisenä yhdistymänä silloin olisi terve tapa suomalaisille suhtautua mahdolliseen petsamon uudelleen liittämiseen suomeen

eli tämä on minun mielestäni se kaikista surkein aika suomalaisessa poliittisessa historiassa jolloin vielä eu syyllistettiin siitä mitä meidän oma hallituksemme teki

jokainen meistä tietää että rkpläiset varsinkin rkpläiset poliitikkoina mutta ruotsinkieliset lähes poikkeuksetta osaavat suomea tässä maassa

arvoisa puhemies

kaikki tavalliset sihteerien hommat on siirretty opettajille proffille ja muille ja heidän aikansa menee kaikkeen siihen täysin epäolennaiseen että eivät syyttä akateemikot ole pelänneet

laukkaseen siinä että tämä biodiversiteetistä puhuminen on vähän hassua

eihän se niin mene ollenkaan

mutta tosiaan tämä on naurettavaa että äiti korostaminen selvä kehitys menee vielä puhunut edustajille jukka mäkelä jaskari juustoja sitten joku lännen huijari joka ikinen

heidät todella petetään tällä tässä maassa luulemaan että kaksikielisyys mahdollistaisi pärjäämisen

tiusasta

uotilallakin siitä että sotateknologiassa ei voi nähdä mitään hyvää

kuitenkin sotateknologia toisen maailmansodan aikana aiheutti sen mitä on tapahtunut aika pitkälle että esimerkiksi kun suomen innovatiivisuuspolitiikkaa nyt ajattelee niin komein kone ennen suihkukoneita sodassa oli mosquito niminen lentokone joka oli tehty puusta ja vanerista

silloin tämmöiset asiat todellakin tärkeillä alueilla jotka ovat äärimmäisen herkkiä kaikelle saastumiselle ja pienillekin jutuille saataisiin haltuun

jokainen voi laskea kuinka paljon maahanmuuttajia täytyy suomeen haalia ja sitten hööpöttää heidät siihen että suomessa pärjää pelkästään ruotsin kielelläkin

kysehän on selvästä lapsuksesta ja lipsahduksesta

eli ei ed

jokainenhan tässä maassa tietäisi että tämä oli moka mitä valtiovarainministeri heitti jos meillä olisi mediassa vähänkin intoa puuttua asioihin kuinka esimerkiksi latvia liettua ja viro hoidetaan

eli tämä on jotenkin järjetön juttu koska heidän jotka opiskelevat ruotsia täytyisi kuitenkin oppia suomi pärjätäkseen suomessa ja varsinkin tulevaisuuden nykymuotoisessa suomessa

maksu tvitä tarvitaan

urheilu olisi henkisen virkeyden vuoksi tärkeätä ikäihmisille kun ne rakastavat urheilua kun ne ovat oppineet tämmöisen suomalaisen itsetunnon näistä ohjelmista aikoinaan ja kuunnelleet näitä juttuja

valiokunta pitää tärkeänä että iän vaikutusta kielen oppimiseen selvitetään

todellisuudessa maksu tvt pirstovat kaiken rahastuksen eri kanaville

arvoisa puhemies kansalaiset pääministeri

kun vielä valtionvarainministeri puhuu rkpstäkin sydänäänellä väristen ettei saa heikentää ruotsalaisten asemaa tässäkään maassa niin kai tämä liittyy siihen että nyt kun venäläiset eivät voi meitä ostaa kun heillä menee sentään niin huonosti niin tässä on ihan selkeästi tämmöinen skandinaavinen elvytys että ruotsalaiset ostavat viroa latviaa liettuaa ja suomea halvalla

hyvinkin älykkäänä ihmisenä luulen että tiedätte hyvin mitä media tekee tämän päivän suomessa varsinkin koska edustatte sitä tahoa joka sen omistaa

siinä on kaikki hyödyt verrattuna lentokone sin aikoinaan sodasta ei siihen jos lentokoneitakin sodassa on aikoinaan tehty puusta ja vastaavasta ennen kuin siirryttiin kokonaan uuteen juttuun

maksu tvllä ei ole kilpailua

koska olette ilmeisesti fiksuimpia täällä koko laitoksessa ajat sitten tutkimukset ovat näyttäneet sen että kielen oppimiselle ratkaiseva ikä on noin kolmesta neljästä vuodesta seitsemään vuoteen

tämä on täysin sekaisin ja pirstaleina ja tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä totean tässä sen että tämä on ihan hölynpölyä mitä minä olen kuullut viime aikoina kuinka meillä on oikein hyvä viestintäpoliittinen suunnitelma tulevaisuuteen

luulen aivan kuten edustaja kettunenkin että tässä on jo tulevaa hallitusta kohtaan ehkä tietynlaista kiristystä mutta huolestuttavaksi tämän tekee se että muutama vuosi sitten olitte kuuluisan jorma ollilan elop ollilan kanssa samassa suomi brändityöryhmässä niin että varmasti tiesitte mitä ulkomaille pitäisi antaa

tänä päivänä aivotutkimus jopa kaiken näköinen kielellisneurologinen tutkimus todistaa sen että meillä on eräänlainen kielikone jolla on herkkä altistusvaihe ikään kuin avaruuteen ammutaan raketti jona aikana me opimme kielet kaikista parhaiten

mutta pelkään pahoin että kun on sotateknologiasta kyse kun ei ole kunnon sotaa niin on vaan jämähdetty tähän mitä nämä monopolit hallitsevat

todellisuudessa ikäihmiset on hylätty

ei ole enää mitään ohjelmaa ylellä tarjontaa ja maksukanavat eivät oikein toimi kun on vähän sitä ikää

rahoitetaan vanhoja juttuja tehdään ihan vanhanaikaista työtä joka sitten jää tuonne ruostumaan tässä tapauksessa vaikka alumiinista onkin kyse

ja samaan aikaan nykyinen eun vähemmistövaltuutettu astrid thors leimasi suomea rasistiseksi vaikka samaan aikaan todettiin vähän sen jälkeen että suomi on pohjoismaitten vähiten rasistinen maa

eli kun te olette tämän brändäyksen kärjessä kaikki tyyli ja äly ja muu sopii siihen niin minkä takia te tavallaan halveksitte eduskunnan älyä ja yksityisten ihmisten älyä sillä ettette myönnä että te tiedätte hyvin mitä media tekee

kysyn vaan

sirnö sanoi kieli on tärkein sydämen ja tavallaan ihmisen kotouttamisen asia niin virossa ja suomessa ainoastaan kieli ja mieli viron tai eestin keel ja meel on melkein sama asia

äänestyksessä

samana kaksi ääntä kaksi kahdeksan neljä tyhjää kahdeksan plus kaksikymmentäyksi uskontoa hyväkseen miten muka

aikoinaan jos katsotte elokuvia härmästä poikia kymmenen tai kaksipa poikaa kurikasta ongelma oli just se että vallesmanni ei osannut suomea